arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ministeri stubb totesi että afganistan on tällä hetkellä eun tärkeimpiä ulkopoliittisia kysymyksiä ja eu on sitoutunut siihen vahvemmin kuin aikoinaan muun muassa bosniaan

en itse näin näe

yhtenä isona osana joka keskustelua ulkoasiainvaliokunnassakin aiheutti oli ulko ja turvallisuuspolitiikka ja sen yhteistyö pohjoismaiden kesken

hautala totesi valiokunnassa kävimme hyvin pitkän ja perusteellisen asiantuntijakuulemisen ja myös tällaisen pohdinnan ja keskustelun nimenomaan ehkä kahdesta kysymyksestä tuosta laittomasta raskauden keskeyttämisestä ja törkeästä laittomasta raskauden keskeyttämisestä siitä erosta joka näiden välillä on ja sitten ennen muuta naisen itsensä tekemän raskauden keskeytyksen rangaistuksista

minun mielestäni näihin pitää puuttua kovemmalla kädellä ja en ymmärrä että tällainen henkilö jonka tuossa alussa kuvasin voi yleensäkään vankilomille päästä näiden tapausten jälkeen joita esillä on ollut

euroopan unionilta on toivottu selkeämpää strategiaa afganistanissa ja te ministeri stubb totesitte että nyt pitäisi fokusoida ja keskittyä afganistanissa tiettyihin kokonaisuuksiin

halusin toisessa puheenvuorossa ottaa tämän nyt voimassa olevien kelpoisuuksien säilymisen esille sillä se oli se asia johon tuossa edellisessä puheessa rakennuslehdenkin otsikossa oli järjestöt tuohtuivat pätevyyksien perumisista viitattiin

joku edustaja keskustasta sanoi että eivät yritykset voi koijata huijata näitä asiakkaita

nostitte silloin esille eupol poliisimission mutta onko muita tällaisia toimenpiteitä joihin fokusoitaisiin ja keskityttäisiin afganistanissa ja miten tässä asiassa on eun tasolla edetty

arvoisa puhemies

sitten voi kysyä sitä että jos ei huijata niin katsotaanko sitten läpi sormien kun halutaan olla siellä pienessä autokorjaamossa hyvää kaveria ja saada se asiakas tulevaisuudessakin sinne

nainen voitaisiin nyt sitten kuitenkin edelleen tuomita raskautensa keskeyttämisestä sakkoon aborttilain rikkomisesta niin kuin täällä on todettu ja kyllä tuota mallia täytyy

toiseksi valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi siirtymissäännöksen jolla varmistetaan se että nykyisin erittäin vaativien kohteiden osalta pätevyysvaatimukset täyttävä suunnittelija ja työnjohtaja säilyttävät pätevyytensä edelleen

on tärkeää pitää erillään autokatsastus ja pitää tietysti muistaa se että ei riitä että auto on katsastettu ja liikennelain mukainen silloin katsastuspäivänä vaan senhän pitää olla tietysti joka päivä kun sillä ajetaan

arvoisa puhemies

yle tietyllä tavalla tunkeutui kaupallisesti rahoitetulla ohjelmalla omissakin säännöissään kielletylle alueelle

valiokuntamme mielestä on tärkeää että yhteistyömahdollisuuksia hyödynnetään johdonmukaisemmin suomen turvallisuuden vahvistamiseksi

itse alkuun ajattelin niin että on väärin tätä äitiä enää rangaista että hän on jo tietyllä tavalla uhri tässä itsekin mutta sitten kun asiantuntijakuulemisessa kävimme tätä läpi niin nousi hyvin paljon sellaisia painavia argumentteja jotka puolsivat sitä että tämän tyyppinen signaali on syytä jättää myös lainsäädäntöön

vaikka on selvää että tällaisia henkilöitä on lukumääräisesti vähän on periaatteessa tärkeää varmistaa lähtökohta pätevyyden säilymisestä

en sanonut että kannatan tätä wallinin tekemää aloitetta

ruotsi ja suomihan muodostavat yhdessä pataljoonan jonka tämä tukialue on mazar i sharifin kaupunki afganistanin pohjoisosassa

itse totesin että pitää uskaltaa erilaisista asioista keskustella ja totesin vain sen että itse en hyväksy sitä että tätä rahaa käytetään puoluerahoitukseen taikka vaalityöhön

kysyisin ministereiltä onko joukkojen vahvistamisesta keskusteltu ja sovittu yhdessä suomen ja ruotsin kesken ja myös siitä että toiminnan painopistettä voitaisiin siirtää siviilikriisinhallintaan

tämän jälkeen sitten on tullut tuotantoa jossa sisällön tuottaakin uusi suomi ja se sinänsä suoraan siirretään sitten yleisradion radio puheen puolelle

ympäristövaliokunta ei pidä hyväksyttävänä sitä että edes muutamat pätevät alan ammattilaiset menettäisivät mahdollisuutensa toimia tehtävissä joita he ovat tähän asti asianmukaisesti tehneet

naisen rankaiseminen teosta ja oman terveytensä vaarantamisesta voi tietyllä tavalla tuntua kohtuuttomalta mutta olisi toki väärä signaali antaa sellainenkin viesti että olisi täysin sallittua ja laillista toimia näin

se oli oikeastaan se viesti jonka vain tässä esille nostin

hän silloin teki raportin joka oli otsikoitu pohjoismaiden ulko ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö ja tätä raporttia on usein tässäkin salissa lainattu ja useissa keskusteluissa pidetty esillä

tämä saattaisi koskea joitakin henkilöitä jotka ovat käytännön kokemuksensa kautta saavuttaneet ilman ylempää korkeakoulututkintoa suunnittelutehtävissä vaadittavan erityisosaamisen

jos tuo rangaistus olisi sitten taas vanhan mallin mukaisesti huomattavan tiukka niin se varmasti tulisi aiheuttamaan sitä että ei hakeuduttaisi enää edes jälkihoitoon auttamaan itseä tätä äitiä joka on joutunut tässä tietyllä tavalla itsekin uhriksi ja sillä olisi omia isojakin vaikutuksia

arhinmäki ja vasemmistoliitto ovat sitä mieltä että tilanne afganistanissa paranisi jos kansainväliset joukot sieltä pois vedettäisiin

en tehnyt sitä sen takia että vastustaisin kyseistä ohjelmaa on hienoa että erilaisia ohjelmia on mutta yritin myös etsiä internetistä tietoa min morgonin ohjelmasta ja löysin että sen tuottaa cityportal niminen tuotantoyhtiö jonka kotisivuille menin jossa ei mitään kerrota kyseisestä yhtiöstä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pidän hyvänä sitä että tässä salissa valtaosa kuitenkin kantaa vastuuta ja tiedän sen että lapsemme eivät tule kiittämään meitä siitä mitä meidän olisi pitänyt tehdä ja mitä emme tehneet vaan ainoastaan siitä mitä me teimme

jos pohjoismaista yhteistyötä ulko ja turvallisuuspolitiikassa pidetään esillä juhlapuheissa poliittisissa puheissa ja monissa puheenvuoroissa vaikkapa tässä salissa vaihtoehtona natolle taikka oman uskottavan maanpuolustuksen vahvistamisena niin silloin minun mielestäni pitää olla myös aito valmius tehdä antaa ja myös ottaa vastaan apua ja osallistua aktiivisesti tähän pohjoismaiseen yhteistyöhön

tämä on erittäin painava teksti ja sen halusimme tiukasti tähän kirjoittaa ja se myös vetää maton tuon rakennuslehden otsikon alta pois

tämä valinnaisuus jota olisi tuotu tuon meidän peruskoulun tuntijako ja tavoiteuudistuksen myötä suomalaiseen peruskouluun mitä hän olisi peruskoulussa alaluokilla valinnut ei olisi millään tavalla vaikuttanut lapsen tai nuoren jatkomahdollisuuksiin

arvoisa puhemies

ainoa paikka mistä löysin cityportalin toimijoista jotain tietoa oli mainosrahoitteisten toimijoiden sivuilta uutisista joissa kerrottiin että vanha ylen johtaja toimii tämän cityportalin johdossa

kuntauudistus on tärkeä osa tässä työssä

itse pidin jo paavo väyrystä kaikkien aikojen nopeimpana lukijana dostojevski ennätystä pidettiin lyömättömänä mutta kyllä tässä tällä viikolla ennätykset lyötiin

turvallisuuteen kuitenkin ensi vuoden budjetissa panostetaan

eli me olemme alusta asti jo viime kaudella hakeneet sitä että jätevesiasetusta pitää kohtuullistaa ja järkeistää ja tehdä siitä sellainen kuin mitä tässä puheenvuorossa edustaja lindström esille toi

tämä oli aivan selkeästi sinne kirjattu

käsittelimme niitä tämän asian yhteydessä ja rakentamisen laadun ongelmat ovat viime vuosina toistuvasti olleet esillä ja korjausvelka niin kouluissa kuin päiväkodeissa kuin erilaisissa ikäihmisten laitoksissa ja asuinkiinteistöissä on kasvanut koko ajan

se oli ainoastaan valinnaisuutta että lapsi olisi voinut valita hivenen enempi käsitöitä hivenen enempi liikuntaa hivenen enempi vaikkapa kielten opiskelua omien tarpeidensa mukaan

itse koen sen tietyllä tavalla kyllä haasteeksi ja ongelmaiseksi asiaksi jos tällaista ohjelman sponsorointia piilokauttakin lähdetään hyväksymään ja kasvattamaan

tuossa aiemmin totesin että pitäisi ryhtyä sanoista tekoihin ja tämä tuli minun mielestäni esille ensimmäisen kerran oikeastaan tässä islannin ilmatilan valvonta asiassa josta keskustelu lähti minun mielestäni suomessa aika lailla väärille urille

arvoisa puhemies

tuossa debatissa hieman sivusin sitä presidentin roolia joka tämän uudistuksen jälkeen suomessa tulee olemaan ja kävi silloin päivittäinen siteerasi ne siteerasin edellisen eduskunnan perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja jacob södermania joka silloin kuvasi tulevaisuuden presidenttiä liberoksi ja kuvasi myös sitä että myös tämän päätöksen jälkeen presidentille jää riittävästi vaikutusvaltaa ja riittävästi nimitysvaltaa

minun mielestäni myös näitä prosentteja on erittäin vaikea valvoa minkä verran mikin järjestelmä sieltä pois ottaa

arvoisa puhemies

uskoisin että tässä salissa käytäisiin aika kovaakin keskustelua siitä jos esimerkiksi maanantai illan a studiossa olisi sponsorina vaikkapa joku säätiö joka rahoittaa vaikkapa kokoomuspuoluetta ja sitten tulee a plus torstaina ja sitä olisi rahoittamassa joku toinen säätiö joka on tukenut jotain puoluetta tai on lähellä jotain puoluetta tai on jollain tavalla muuten yhteiskunnallisestikin aktiivinen tai vaikka ei olisikaan niin se on ylen omien ohjelmatoiminnan säännöstöjen vastaista

kyllä meidän pitää suomessa miettiä sitä mikä aiheuttaa lopulta sen että meidän kiinteistöihimme tulee näin paljon kosteus ja homeongelmia

sen takia yhtenä keskustelunaiheena oli se voitaisiinko suoraan todeta täällä asetuksessa että esimerkiksi kolme kaivoa ja imeytyskenttä riittää piste

se haluttiin hoitaa varsin avoimesti ja kun se avoimesti hoidettiin niin valmisteluprosessi edetessään mielestäni häiriintyi siitä osittain väärästäkin keskustelusta mitä ilmoilla ja julkisuudessa oli

nyt jos keskustankin riveistä viitsitään sen verran tutustua taustamateriaaliin ja katsotaan sieltä että kun ikäryhmät pienenevät niin meillä tulevaisuudessa tämän ministeri gustafssoninkin työn jälkeen suurempi määrä nuorista pääsee ammattikorkeakouluun kuin tällä hetkellä

siinä yhtenä on tämä että ne ovat suojaamattomia usein sellaisissa tilanteissa missä ne pitäisi suojata ainakin näin maallikon näkökulmasta

siellä on vankkaa tietoa tutkittua tietoa siitä mitä meidän pitää tehdä jotta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan pelastaa

haluaisin tietää millä tavalla hallitus tämän tulee takaamaan

tämä jätevesiasetushan on keskustalaisten synnyttämä oma pieni lapsi jota alkuun puolustettiin kivenkovaan ja olen tyytyväinen että täällä sentään yksi keskustalainen on paikalla ja hänkin on aika lailla samaa mieltä että jätevesiasetusta voidaan edelleen järkeistää ja höllentää

mutta sitten itse olen miettinyt sitä kun meillä hämeessä nyt yhtä muutaman vuoden vanhaa kunnan rakennuttamaa kiinteistöä avataan kaikki lattiat on avattu sen takia että betonilattia ei ollut kuivanut riittämiin kun siihen vedettiin muovimatto päälle

oli väärinkäsityksiä tahallisia vääriä tietoja

eli meillä suhteellisesti ammattikorkeakoulupaikat lisääntyvät eli me panostamme korkeaan osaamiseen toisin kuin täällä keskustan riveistä väitettiin

näin ollen lopulta tämä islannin ilmatilavalvonta muuttui ilmatilaharjoitukseksi ja en pitänyt sitä kovinkaan onnistuneena siihen verrattuna mitä se olisi voinut meidän maallemme myös antaa

presidentille jää suomessa myös puolustusvoimain ylipäällikkyys ja myös mahdollisuus sanoa ei laeille joita täällä säädetään eli jättää ne allekirjoittamatta

itse toivon että hallintoneuvosto ottaa tämän asian nyt vakavasti esille sillä nyt kun yle vero tulee niin ylen rahoitus taataan turvataan ja sitä vahvistetaan ja silloin minun mielestäni pitää myös pitää selkeästi kiveen hakattuna sitä että yle ei tunkeudu kaupallisesti rahoitetuilla ohjelmilla kielletylle alueelle eikä vääristä tällä tavalla myöskään tuota median toimintakenttää

kyllä täytyy muistaa se että silloin kun paikkoja jossain jää käyttämättä tai jollain alalla ei ole työllisyyttä on aivan oikein että ministeri gustafssonin johdolla opetus ja kulttuuriministeriössä tehdään uudelleenkohdentamista

edustaja eloranta nostaa lakialoitteessaan tärkeän ja valitettavan asian esille ja on hyvä että tästä asiasta tässä salissa keskustellaan ja on itse asiassa keskusteltu viime aikoina varsin usein

siinä jäi toteamatta lyhyessä debattipuheenvuorossa se että hyvin oleellista minun mielestäni on se että tässä nyt avataan tuo ulkopolitiikan tietynlainen päätöksenteon lukko mahdollisuus joka tämän hetken lainsäädännössä on olemassa ja minun mielestäni se on syytä avata niin kuin edustaja sasi täällä salissa tilannetta hyvin kuvasi

syynä todennäköisesti on se että kun kiire on kova ja siellä on tietyt sanktiot rakennuksen viivästymisestä niin niitä katsotaan vähän läpi sormien ja usein sitten kun viimeiset vastuut tulevat voimaan ei ole varmaa löytyykö enää vastuullisia tekijöitäkään

se ei minun mielestäni vastannut sitä mitä tavoiteltiin ja mistä olisi ollut esimerkiksi suomelle hyötyä nyt näiden lukuisten venäläiskoneiden tekemien ilmatilaloukkausten yhteydessä

tässä ammattikorkeakoulutuksessa on hirveän tärkeätä että koulutus on lähellä niitä työpaikkoja siinä ovat oleellisessa osassa myös työharjoitteluosuudet

arvoisa rouva puhemies

me nyt tietysti suomen valittuina kansanedustajina kannamme erityistä huolta omasta kotimaastamme ja sen lainsäädännöstä ja toivomme että pystyisimme tekemään sellaisen yhteiskunnan jossa tämäntyyppisiä rikoksia ei pääsisi tapahtumaan ainakaan näin helposti kuin tänä päivänä

arvoisa puhemies

kysyin silloin onko tämä nyt vaativinta pohjoismaista yhteistyötä ulko ja turvallisuuspolitiikassa mihin suomalaiset ovat valmiita ja siltä se näytti että olemme valmiita lähtemään riisutuin hornetein harjoitukseen mutta emme aitoon ilmatilanvalvontatehtävään edes pohjoismaiden kesken

kyllä hieman hämmentynyt olen siitä että täällä salissa istuu vain kaksi perussuomalaisten kansanedustajaa ja kaksi kokoomuksen kansanedustajaa toki myös puhemies on paikalla mutta ei esimerkiksi yhtään opposition edustajaa jotka hetki sitten kaksi tuntia syyttivät nykyhallitusta siitä että mitään ei tehdä harmaan talouden kitkemiseksi

on hyvä että meillä on olemassa lakiin kirjattu järjestelmä siihen millä tavalla sellaisessa tilanteessa jossa syntyisi ristiriita presidentin ja hallituksen valtioneuvoston välillä siitä ulkopoliittisesta umpisolmusta päästään eteenpäin ja se nyt kirjataan tähän uuteen perustuslakiin niin että eduskunta päättää ja näin vahvistamme parlamentarismia mikä minun mielestäni on ihan oikea suunta ja kyse on varmasti ääritapauksista

minun mielestäni on syytä pohtia sitä että jos tuon viivästymissanktion saaminen on syy siihen että hosutaan eikä annetakaan esimerkiksi betonin kuivua riittämiin niin pitäisikö sellaisesta laiminlyönnistä kiinni jäämisestä seurata vielä kovempi sanktio mikä laittaisi rakennusfirman ajattelemaan niin että me annamme nyt odottaa vaikka meille tulisi sieltä jotain sanktiota

arvoisa puhemies

ensikertalaisuus määritelmä ei tällä hetkellä vastaa yleistä oikeustajua myöskään ja näyttää siltä että meillä voi raiskata kolmen vuoden välein aina ensi kertaa

arvoisa rouva puhemies

kun internetissä laittaa hakusanaksi seksuaalirikoksen taikka jonkin tämäntyyppisen hakusanan löytää välittömästi valtavan määrän hakutuloksia

olen edustaja juvosen kanssa sekä kansalaisaloite ja lakialoitekeskustelusta että tästä lakialoitteen sisällöstä täysin samaa mieltä

olen tässä puheessani käyttänyt useamman kerran yle puolue sanaa ja käytän sitä edelleen

toisen kerran tulimme mielenkiintoiseen tilanteeseen lokakuussa kun ruotsissa epäiltiin itämeressä olevan jotain sinne kuulumatonta

oletteko te arvoisa ministeri nyt valmis korjaamaan edustaja tolvasen lakialoitteen mukaisesti tätä asiaa että myös nämä rikolliset saataisiin vankiloihin

minun mielestäni tässä salissa ei kyllä aivan täydellisesti toteudu se suomalaisten ihmisten ääni mitä tuolla kentällä kuulee

minun mielestäni nyt olisi tärkeää käydä eduskunnassa keskustelu siitä millä tavalla kansalaisaloitejärjestelmää tulee kehittää

niistä monet vielä kohdistuvat juuri tämäntyyppisiin työssä tehtyihin tapauksiin joista viime aikoina tietysti yksi ikävimpiä ja paljon julkisuutta saanut on ollut tampereen tanssikoulutapaus joka omassa surullisuudessaan tietysti en tiedä onko ainutlaatuinen mutta on kuitenkin sellainen joka on hyvin montaa järkyttänyt

vedenalainen toiminta ja julkisuudessa keskusteltu sukellusvenejahti aiheuttivat keskustelua ja suomessa jopa poliitikoista osa oli sitä mieltä että lähetämme apua jos apua pyydetään

arvoisa puhemies

jos sellaisia tulevaisuudessa tulee niin en usko että kymmeneen vuoteen mahtuu edes niitä edustaja sasin esille nostamaa kahtakaan se olisi poikkeuksellisen paljon

toivoisin että joku keino olisi tulevaisuudessa vaikuttaa siihen minkälainen yle on ja siihen pitäisi tietysti meidän suomalaisten itse päästä vaikuttamaan jollain tavalla

talousrikollisille se pahin pelko on rahojen menettämisen pelko ja tämä käännetty todistustaakka nyt ulotetaan nimenomaan koskemaan tätä epäilyttävää omaisuutta sen alkuperää

arvoisa puhemies

meillä on tulossa ensimmäisen kerran jo hyväksytyn kansalaisaloitteen vastakansalaisaloite tänne ja tällainen kierre saattaa syntyä että jopa saman vuoden sisällä käsittelemme näitä useita kertoja

laxell totesi on hyvä että myös tuohon vieraiden kielten kuullun ymmärtämiseen ja puhumiseen ja kielen arkipäivän käyttämiseen nyt ollaan aktiivisesti puuttumassa taikka ainakin aktivoimassa sitä että kieltenopetuksemme lukiossa olisi tulevaisuudessa sellaista että se nimenomaan kannustaisi arkipäivän kielen osaamiseen ei pelkästään luetun taikka kuullun ymmärtämiseen vaan myös siihen että osaisi itse toimia luontevasti tilanteissa käyttää vierasta kieltä rohkeasti

ei sellainen koulu tai päiväkoti tietysti paljon lämmitä joka juuri käyttöönoton jälkeen muutaman vuoden päästä auki revitään ja jota ruvetaan kuivattelemaan ja korjailemaan

yli sata kansanedustajaa on ilmaissut tahtonsa että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö olisi rikos joka ei vanhenisi rikosoikeudellisesti koskaan

pian selvisi että nykylainsäädäntö ei anna mahdollisuutta antaa apua

ei siitä ainakaan parempaa tule kuin sillä että ehkä olisi siinä varsinaisessa rakennusvaiheessa kannattanut odottaa viikko tai kaksi

sitten toisena tämä että meillä on tänään käsittelyssä kaksi lakialoitetta joista kumpikin ovat saaneet viime kaudella yli sadan kansanedustajan allekirjoituksen

laki tekee eron operatiivisen toiminnan yhteydenpidon harjoitusten ja sotilaskriisinhallinnan välille ja naapurimaan avustaminen ei ole nykylainsäädännön mukaan mahdollista

jatkossakin rikosasioissa todistustaakka on kantajalla eli syyttäjällä tai asianomistajalla mutta sitten jos henkilö todetaan syylliseksi ja hänellä on tällainen kyseenalainen suuri omaisuus niin hänellä on velvollisuus osoittaa millä rehellisellä tavalla tuo omaisuus on hankittu vai onko syytä uskoa että se on tullut rikoksen kautta

edustaja kivelä hetki sitten tässä salissa käytti varsin erikoisen puheenvuoron siitä että tuo perustuslakikirjaus jollain tavalla muuttaisi meidän tilannettamme euroopan unionissa

hyvin usein vielä tuomiotkin ovat varsin mietoja

kysyn teiltä arvoisa ministeri

viisi oli jossain arviona ollut mutta puhutaan kuitenkin pienestä määrästä eli muutamista naisista ja kun tilanne tässä rauhoittuu ja saadaan hyvään hallintaan niin minun mielestäni on inhimillistä että jokainen pieni vauva tuon äitiyspakkauksen jatkossa saa

eli enemmistö suomen kansan valitsemista kansanedustajista kannattaa näitä lakialoitteita mutta siitä huolimatta ne eivät eduskunnassa saa juuri minkäänlaista käsittelyä eivätkä arvoa

välillä tuntuu siltä että suomalainen oikeuslaitos pyrkii löytämään mielellään ainakin kolme tai neljä lieventävää asianhaaraa tuomiota annettaessa ja tämä koskee kyllä kaikkea seksuaalirikollisuutta suomessa

me olemme olleet euroopan unionin jäseniä vaikka sitä ei ole kirjattu perustuslakiin enkä ainakaan itse näe niin että meidän eroamisemme eusta muuttuisi sen myötä onko se kirjattu perustuslakiin vai ei

tämä on erilaisten selvitysten ja tutkimusten mukaan meidän suomalaisten kielitaidon suurin ongelma rohkeus lähteä puhumaan ja käyttämään kieltä

minun mielestäni olisi oikeus ja kohtuus että ne käsiteltäisiin vähintäänkin vastaavalla laajuudella ja perusteellisuudella kuin kansalaisaloitteet ja tehtäisiin niistä sen jälkeen myös mietintö

en itse ole mikään innokas poliisivaltion puolestapuhuja että kaikki ratkeaisi sillä että tiukennamme rangaistuksia taikka teemme lisää säädöksiä tai jotain muuta mutta silloin kun meidän yhteinen käsityksemme siitä ovatko rikos ja tuomio oikeassa suhteessa ei kohtaa minun mielestäni meidän on toimittava ja tässä tietyllä tavalla myös eloranta on nyt asiaa eteenpäin viemässä

eusta suomi voi erota tulevaisuudessakin eduskunnan yksimielisellä enemmistöllä ja jos perussuomalaiset ovat sitä mieltä että on parempi olla yksin pohjoisessa elää täällä vähän niin kuin impivaaralaisittain niin silloin heidän on syytä tehdä siitä esitys ja se etenee sitten sen mukaisesti

hän toteaa että rikoshyödyn menettämisseuraamus on talousrikollisuuden torjunnassa tehokas keino ja tämän tehokkaan keinon nykyhallitus haluaa nyt ottaa käyttöön

arvoisa puhemies

kyvyn ymmärtää muita kieliä kuin äidinkieltä ja käyttää näitä kieliä viestinnässä on katsottu olevan kaikilta euroopan kansalaisilta vaadittava yhteinen perustaito ja tämän vuoksi myös euroopan unionissa on ryhdytty toimiin asian korjaamiseksi

arvoisa puhemies

hän myös mainitsi sen että tarpeellista on ja oikeusministeriössä valmistellaan tietynlaista kokonaisuudistusta tällä puolella ja myös edustaja elorannan lakialoite on tietyllä tavalla tämän tilanteen parsimista ja se edelleen jättää avoimia kysymyksiä joita esimerkiksi edustaja pelkonen esille nosti

itse olen sitä mieltä näen ja koen niin vaikka eurooppa on kriisissä talouskriisissä ennen muuta viini itse näin jatkui niin että olemme enemmän euroopan unionista saaneet kuin olemme sinne joutuneet antamaan

arvostettu puhemies

ministeriölle ja hallitukselle on syytä antaa kiitosta tämän asian valmistelusta siitä näkökulmasta että tässä varsin monipuolisesti tuodaan esille näitä eri toteuttamisvaihtoehtoja asiassa joka on varmasti noin yleisesti hyväksytty mutta monessa mielessä varsin haastava toteuttaa

säädetyssä vankeuslaissa poistumislupaehtoja rikkoneelle eli lomaltaan karanneelle voidaan siis määrätä ainoastaan kurinpitorangaistus ja sama siis koskee niin kuin tuossa totesin näitä avolaitoksia

tämä on minun vankka käsitykseni esimerkiksi koulutuksen ja opiskelijoiden mutta myös pitkäjänteisen talouspolitiikankin näkökulmasta esimerkiksi vakauden ja tämäntyyppisen kehityksen puitteissa vaikka nyt olemmekin erittäin syvässä talouskriisissä myös euroopassa

vanhusten parissa työtä tekevät vammaisten parissa työtä tekevät taikka yleensä vaikkapa terveydenhuollossa sairaaloissa ambulansseissa kaikessa muussa työtä tekevät

eli käytännössä lomalta karannut ei välttämättä menetä edes oikeuttaan uusiin lomiin tuomionsa loppuaikana

esityksessä todetaan että lukio opiskelijoiden suullisen kielitaidon arviointi olisi mahdollista toteuttaa neljällä vaihtoehtoisella tavalla

mutta toisaalta jäin ihmettelemään miksi edustaja kivelä ei sitten ehdota sitä että eroamme eusta jos perussuomalaiset kerran ovat sitä mieltä että pärjäämme paremmin yksin kuin yhdessä globalisoituvassa maailmassa